totean että se on keskittynyt nyt näitten yhteiskunnallisten organisaatioitten uudelleenjärjestelyyn huippuna tämä kuntaremonttihanke jossa jälleen kerran samanaikaisesti kun pidetään yllä tätä epävarmuutta vähennetään niitä panoksia joilla kunnat joutuvat tuottamaan meidän täällä säätämiemme lakien mukaiset palvelut ihmisille

en tähän mene syvemmälle koska täällä monissa etenkin keskustan edustajien puheenvuoroissa on valaistu tätä ongelmatiikkaa hyvin syvästi

totean vain elinkeinopolitiikasta jälleen kuntatasollakin erään asian kun täällä on pääministeri tänä päivänä sanonut että pienet kunnat eivät pysty hoitamaan tehokkaasti elinkeinopolitiikkaa

siellä jokainen kunta on omalla elinkeinopoliittisella aktiivisuudellaan pystynyt luomaan jonkin merkittävän teollisuuslaitoksen

levi kittilässä ylläs kolarissa olos muoniossa kilpisjärvi ja muut matkailutoiminnat enontekiöllä

matkailun osalta on suuria uhkapilviä logistiikkaan liittyen

esimerkiksi finnairin uudet aikataulut vievät pohjaa pois ulkomaanmatkailuun valmistautuneilta yrityksiltä ja tässä tullaankin lapin matkailuyritysten kanssa voimakkaasti vaikuttamaan finnairiin että tällaista katastrofia ei pääsisi siellä tapahtumaan

tämä on myöskin ministeri hautalan asia siinä mielessä että valtion omistajaohjausta on nyt finnairissa käytettävä tässä asiassa

tämä asettaa pohjoisen vientiä harjoittavat yritykset mahdottomaan tilanteeseen kun tavara on tuotava pitkien matkojen päästä etelän satamiin ja kustannukset on itse kokonaan suoritettava

tietenkin kotimaahan suuntautuva kauppa on samassa tilanteessa

ei tarvitse olla kuin kilometrin päässä kunhan on ruotsin puolella yritys joka tuottaa samaa tuotetta kuin suomalainen yritys niin se saa moninkertaisen kuljetustuen

se on kestämätön kilpailutilanne

mutta mitä tekee hallitus

opetusministeriön sektorilla tapahtuu leikkaus koulutuspuolelle eikä missään nimessä sellaista koulutuksen kohdentamista näille alueille pohjois ja itä suomeen jota siellä tarvittaisiin jotta pystyttäisiin nämä työpaikat täyttämään

miten hallitus voi tämän sallia ja katsoa tumput suorana kun oman maan yritysten kilpailumahdollisuudet syödään juuri niillä alueilla missä on raaka ainetta jalostukseen ja työvoimaa tekemiseen

kun tähän vielä lisätään polttoaineitten hinnannousu ollaan selvästi nyt antamassa voimakkaita iskuja pohjoisen ja itäisen suomen yrityksille

tässä on tapahduttava ajatustavan muutos

tähän saakka suomen historiassa on aina nuoriso valunut pohjoisesta etelään koulutuspaikoille ja sitten jäänyt tänne työhön mutta kun nyt meillä ei ole täällä tätä nokian tarinaa vaan meillä on nyt nämä matkailu ja kaivostarinat tuolla itä ja pohjois suomessa kulkusuunnan on oltava toinen

arvoisa puhemies

arktisen alueen merkitys on huomattavasti noussut ja koko ajan nou semassa ei ainoastaan ympäristökysymysten vuoksi ilmastonmuutoksen vuoksi uusien logististen kysymysten vuoksi vaan ennen muuta barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntämisen vuoksi

elikkä täältä on myöskin päädyttävä siihen että opiskelijoitakin tulee lähelle noita työpaikkoja ja siellä sitten pystytään saamaan peruskoulutus niihin ja toimimaan noissa vaativissa tehtävissä tässä uudessa teollisessa tarinassa joka suomessa on nyt puhkeamassa kukkaan

näettekö arvoisa ulkoministeri onko siellä myöskin mahdollisesti perinteisen ulkopoliittisen ajattelun mielessä arkoja kysymyksiä kun tehdään yhteistyötä mutta myös kilpaillaan noista luonnonvaroista ja mikä voisi olla suomen rooli arktisessa neuvostossa

me olemme ehdottomasti pohjois ja itä suomessa sitä mieltä että ympäristöasioissa on oltava nollatoleranssi mutta me emme ole sitä mieltä että meidän paniikissa on suljettava kaikki nämä kaivokset ne joista pääministeri reinfeldt totesi että mitä öljy on norjalle sitä kaivokset ja siihen liittyvä jalostus ovat ruotsille

pohjoiskalotilla luonnollisesti syntyy se rooli pohjoismaiden neuvoston kautta mutta entä arktisen neuvoston piirissä

lisäksi olen kiinnostunut kuulemaan mikä on teidän näkemyksenne tuosta venäjän mahdollisesti piankin toteutuvasta wto jäsenyydestä

onko sillä jäsenyydellä mahdollisesti vaikutuksia meidän lähialueyhteistyön kannalta

henkilökohtaisesti pidän erittäin valitettavana sitä että lähialueyhteistyörahoista leikataan liki

arvoisa puhemies

tässä ei puhuta mitään millä sisällöllä aiotaan tämä sopimus ratifioida

erityisesti pohjoisilla alueilla on laajasti käsitys siitä että saamelaismääritelmää tulisi niin sanotusti avartaa niin että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon voidaan hyväksyä myös niitä jotka todella itseidentifikaation kautta tahtovat sinne kuulua

on erittäin vaikea arvioida kuinka suuresta ihmisjoukosta on kysymys mutta periaatteessa olennaisesta asiasta on kysymys juuri tämän saamelaismääritelmän kohdalla

hallitus näyttää antavan ymmärtää eri yhteyksissä sen ministerit antavat ymmärtää että tämän ratifiointikysymyksen osalta on edistytty

mitään merkkejä minusta ei siihen suuntaan tosiasiassa kuitenkaan ole vaan hallitus näyttää pyrkivän vääntämään tästä asiasta poliittisen ratkaisun aivan niin kuin tämä hallitusohjelman lause joka koskee ilo sopimuksen ratifiointia kuvailee

olen itse esittänyt että ennen kuin tämä ratifiointi voidaan tehdä on tehtävä tuolla saamelaisalueella niin sanottu olosuhdeanalyysi mutta oikeusministeriö ei ole tähän millään tavalla tarttunut vaan ajaa härkäpäisesti tämän ilon sopimuksen ratifiointia

arvoisa puhemies

on selvää että jos tämä ratifioidaan tässä tilanteessa paneutumatta syvällisesti tilanteeseen ja katsomatta saamelaismääritelmää uudelleen sillä synnytetään vain uusia ristiriitoja ja alueelle tulee sellainen ongelma että siellä saamelaiskäräjien lausunto esimerkiksi kaikista elinkeinopoliittisista hankkeista on paljon painavampi kuin paikallisten kuntien lausunto

tässä on arjen turvallisuuskysymys tämäkin yksi kolmasosa suomea poikkeuksellisia elämänolosuhteita ja myöskin kieliolosuhteita kun saamen kieli kuuluu tuohon lapin maakunnan kielivalikoimaan

mitenkä tämä arjen turvallisuus tältä osin saadaan syntymään niissä pitäjissä joista poliisivoimat katoavat käytännöllisesti katsoen kokonaan

miten ministeri aikoo toimia näissä pitäjissä tuoda näihin pitäjiin tältä osin sitä arjen turvallisuutta jota pidetään tärkeänä

rakkaalla lapsella on monta nimeä

teistä on tullut arvoisa ministeri valitettavasti ikään kuin semmoinen symbolihenkilö projektinvetäjälle mutta projekti ei näytä etenevän suotuisaan päätepisteeseensä

ei sitä poliisitulliraja yhteistyöllä voida tehdä joka on sinänsä hyvää yhteistyötä mutta kun kaikissa näissä vähennetään resursseja niin olen lapissa havainnut tämän tosiasian että syntyy pitäjiä joissa ei ole yhtään poliisia

miksi

te olette ikään kuin ylhäältäpäin alkanut sanella te olette kävellyt mennen tullen ihmisten yli

pelko ja pakko ovat olleet johtamisen välineitä tässä projektissa

pidättekö sitä kohtuullisena tehtävänä uusille kunnanvaltuutetuille

budjettikirjassa todetaan että julkisuusdiplomatian temaattisina painopisteinä ovat monet kohteet myös suomen arktinen strategia joten kiteytän nyt tällä kertaa tämän kysymykseni ajatuksella lyhyestä virsi kaunis

mitkä ovat nämä suomen arktisen strategian keskeiset asiat ja painopisteet tulevana vuonna

selonteon lähetekeskustelussa käyttämäni puheenvuoron voisi kyllä käyttää toiseenkin kertaan eiväthän tässä tilanteet sen jälkeen ole mitenkään muuttuneet mutta mainitsen tässä nyt vielä sitten erikseen muutamasta lappia koskevasta asiasta joista en silloin paljon puhunut

kävimme tutustumassa rajavartioston henkilökunnan opastuksella asioihin siellä ja on ihan varmasti hyvä odottaa nyt minkälaiset ne kokemukset siitä viisumivapaudesta ovat norjan ja venäjän välillä

se on aivan selvää että se vilkastuttaisi rajaliikennettä ja siitä olisi erityisesti suomalaiselle elinkeinoelämälle siellä hyötyä jos tätä rajan ylittämistä venäjän puolelta suomen puolelle voitaisiin tulevaisuudessa helpottaa

lapin osalta on äärettömän tärkeää kun se on niin laaja maakunta pitää huoli lentoliikenteestä

enontekiön kuntahan on itse panostanut siihen niin että se on pystynyt pitämään siellä talviaikana lentoliikennettä joka palvelee erityisesti matkailijoita

on sanomattakin selvää miten suuri merkitys kittilän ivalon ja rovaniemen hyvin toimivilla lentokentillä on ja nyt kemitornio alue on ollut vaikeuksissa kuten siitä täällä jo aiemmin ovat muutamat lapin edustajat maininneet

meillähän on hyvin toimiva moottoritieliikenteen pätkä torniosta hieman kemin ohi mutta sitten tullaankin alueelle missä vilkkaan liikenteen vuoksi on välttämätöntä parantaa olosuhteita esimerkiksi ohituskaistoja rakentamalla

tästä on keskusteltu paljon kun olemme vuosien varrella käyneet keskustelua siitä että jos kolaripajala alueen isot malmivarat kuljetetaan kemin kautta niin se edellyttää tämän satamaväylän syventämistä

edelleenkin kolarin hannukaisen rautamalmin kuljetussuunta ensisijaisesti näyttäisi olevan kemin suuntaan joten tämä investointi pitäisi kyllä ennemmin tai myöhemmin pystyä toteuttamaan

hallitushan on selonteossa kyllä antanut ymmärtää että kaivosteollisuuden edellyttämät ratainvestoinnit tehdään ja kolarissahan tämä tarkoittaa ensisijaisesti ja ensi kädessä hannukaisen kaivokselle kolarin rautatieasemalta siis maamme pohjoisimmalta rautatieasemalta rakennettavan osuuden rakentamista

saman tien on pantava kyllä käyntiin suunnitelmat kolarin radan sähköistämisestä koska malmin rahtaaminen ei kyllä ole mahdollista ilman että siinä olisi sähköistetty rata

ensi kädessä voitaisiin tuo laurilatornio väli sähköistää mitä torniolaiset ovat voimakkaasti esittäneet ja sitten jatkoksi siihen torniokolari välin sähköistäminen

yksi mielenkiintoinen rataliikenteeseen liittyvä asia jonka haluaisin nostaa tässä esille on myös se että rovaniemen eteläpuolisella alueella tapahtuu todella paljon porovahinkoja elikkä poroja ryntäilee junan eteen ja tuhoutuu

on laskettu että jos vahingonkorvaukset siirrettäisiin siihen että kustannettaisiin sinne asianmukainen esteaita niin tosiasiassa pitkällä tähtäimellä tultaisiin säästämään

elikkä liikenneviraston on syytä kyllä ottaa vakavasti tuo esitetyn poroesteaidan rakentaminen tuolle alueelle

rovaniemen ja oulun hallinto oikeuksien yhdistymisestä en usko pitkistä välimatkoista johtuen tulevan säästöä

toiseksi saamen kielten kielipesätoiminnasta ei tule leikata

ja sitten kolmanneksi tästä ilo sopimuksesta jonka ratifioimista ministeriö voimakkaasti ajaa

olen tehnyt toimenpidealoitteen että ministeriö tekisi olosuhdeanalyysin jossa selvitettäisiin mitkä ovat ne tosiasialliset tilanteet tuolla pohjoisessa saamelaisten ja lappalaisten elämässä ja josta kävisi selville se mitä toimenpiteitä siellä tosiasiassa tarvitaan

jos jatketaan tätä hallituksen valitsemaa runnomislinjaa tässä asiassa niin sitten tulee kallis hinta nimittäin siellä ristiriidat vain kasvavat

arvoisa puhemies

miksi ette halua tehdä olosuhdeanalyysiä sieltä tiedätte mitä se tarkoittaa ja sitten sen pohjalta ne tarvittavat johtopäätökset

rakennelaki valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän muuttaminen kuntalain kokonaisuudistus sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki metropoliratkaisu

keskuskaupungit alkavat imeä niin sanotuista kehyskunnista väkeä kiihtyvällä vauhdilla kohti sitä keskustaa johon palvelut on keskitet ty mammuttikaupungin valtuuston päätöksillä

ei tarvitse olla lahjakaskaan mielikuvittelija kun ymmärtää että usean maaseutukunnan yhteenliitoksessa alkaa liike tapahtua uutta kuntakeskusta kohti

kuntauudistus kuten hallitus tätä historiallista linjanmuutosta

sen takana on näky toisenlaisesta suomesta uudesta suomesta kokoomuksen uudesta suomesta jonka sosialidemokraatit ja muut hallituspuolueet ovat hyväksyneet

mitä pitemmälle projekti etenee sitä enemmän se saa tukea

näin hallitus laskee sillä hallitus olettaa että nuo muutamat keskuspaikoiksi valitut ja siellä asuvat ihmiset tukevat hallituksen poliittista linjaa siis äänestävät vaaleissa kokoomusta ja sosialidemokraatteja ja muita heidän apupuolueitaan

edustaja männystä ouyssa edustajia mäkinen on poissa arvoisa puhemies

taustalla on laskelmointi että maaseutujen ihmiset ovat jo käyneet niin vähiin ja myös tulleet välinpitämättömiksi ettei sieltä tule riittävästi vastusta tälle hallituksen linjalle

poliittisesti hallituksen linjan läpiajo voi onnistua

tämänpäiväinen välikysymyskeskustelu ja ennen muuta hallituksen vastaus ja hallituspuolueiden edustajien puheet ovat osoittaneet että hallitus kulkee sammutetuin lyhdyin kohti kuntavaaleja

kun maailmantalous nyt yskii ja kasinotalouden virtuaalitodellisuus osoittautuu kaikkialla maailmassa kestämättömälle perustalle rakennetuksi alkavat ihmiset turvautua konkretiaan

hallitus ei ole pystynyt osoittamaan miten se aikoo järjestää sosiaali ja terveyshuollon

sehän keskustan välikysymyksen kysymys oli ja tämä kysymys jäi tältä päivältä vaille vastausta

ensi sunnuntaina kansalaiset saavat vapaassa maassa vapaasti tehdä johtopäätökset tästä hallituksen linjavalinnasta siis siitä että hallitus ei halua käydä avointa julkista keskustelua omista toimenpiteistään ennen sunnuntain vaaleja

tällä voimme korvata tuontienergiaa ja rakentaa kansantaloutemme perustaa paljon nykyistä vahvemmalle pohjalle

arvoisa puhemies

se päinvastoin kaventaa ratkaisevasti selviytymismahdollisuuksiamme

tuhannet ja taas tuhannet ammattitaitoiset ihmiset jotka ovat tehneet työtä sairaanhoitopiireissä ja tekevät edelleenkin ovat syystä ihmeissään ja kyselevät millä tavalla hallitus aikoo toimia ja ratkaista erikoissairaanhoidon järjestämisen

se on mahdollista

edustaja tölli nosti täällä viisaasti kansakunnan pahoinvoinnin kun puhutaan sosiaalisista ongelmista

hyväksyykö ministeri tämän tilanteen että joissakin pitäjissä tämä valmiustaso reagoida ihmisten poliisitarpeeseen on tällä tasolla

perheet lapset kodit kärsivät tästä

kun toisessa pääluokassa käsittelimme koulutusta niin on pakko todeta tässä että kyllähän peruskoulunkin rauhattomuuden ja oppimisvaikeuksien taustalla hyvin usein ovat kodin arjen ongelmat jotka sitten heijastuvat kouluun

se saattaisi nimittäin noilla raja alueilla lisätä tätä turvaa että voitaisiin vapaammin yhdessä puolin ja toisin ruotsin viranomaisten kanssa näitä konnia siellä metsästää